eli luotettavuus tältä osin oli erittäin huono

kyllä urheilijatkin tekevät ja mukavaahan se on nähdä kun he jääkiekkoa tänä iltanakin pelaavat mutta ei heillä ole kenenkään elämä ja henki kysymyksessä kun he sitä työtä tekevät

jos euroopan maissa tehdään vastaavalla tavalla niin se ei kyllä paljon tätä tilannetta auta mutta siitä huolimatta ihmettelen että valtiovarainvaliokunta ei ole pannut ehdoksi että tähän sitoudutaan sellaisia stressitestejä jotka kertoisivat todellakin ne luvut mikä on tilanne eurooppalaisten pankkien osalta

täällä on puhuttu fingridistä

valiokunta on tehnyt hyvää työtä

hallituksen tavoitteena siis näyttää olevan euroopan liittovaltio jossa päätökset tehdään määräenemmistöllä keskitetysti ja jonka valta ulottuu kaikille politiikan osa alueille

useat aiemmat valiokunnan mietinnöt ovat käsitelleet myös tärkeitä asiakokonaisuuksia muun muassa viime syksynä tuottavuusohjelman epäkohtia

mitä tulee ed

vilkunan esittämään malliin niin se ei ratkaise tätä ongelmaa mikä on tässä lakialoitteessa esitetty viisaalla tavalla ratkaistavaksi

se ratkaisisi kyllä muutaman vuosikymmenen kuluttua ongelmaa tietyllä tavalla mutta epäilen että se malli mitä hän esitti ei ole kyllä käyttökelpoinen

sijoittajat eivät sellaisia riskejä ota

enkä luota siihen että tulevat hallitukset välttämättä tätä kuten myöskään peltobiomassan osalta olisivat halukkaita korjaamaan

tämä on aika huolestuttavaa luettavaa että näin pessimistisesti nähdään että vielä menee jopa kaksi vuosikymmentä ennen kuin päästään tuohon tavoitteeseen ja tässä todetaan että eun rahoitusmekanismit pitäisi ottaa tehokkaaseen käyttöön

eli tämä hallituksen edesvastuuton päätös pitäisi pystyä purkamaan mutta tiedämme että siinä vaaditaan rahaa paljon eikä varmaan tällaista kauppaa helpolla saada syntymään enää

siellä on varmasti isoja

yhä syvenevän talouskriisin unionin kärsimän legitimiteettivajeen ja muun muassa unionin varainkäytön epäkohdat hallitus sivuuttaa lähes kokonaan

espanja ehkä tiedot julkaisee mutta minä en kyllä valitettavasti toista euromaata oikein luottamuksella katso että ne olisivat täysin sellaisia että niihin tietoihin voisi luottaa

toivottavasti se ei mene ihan mihin tahansa tuo omistus mutta se on kuitenkin poissa käsistämme ja tullut kalliiksi

miten tässä suhteessa aiotaan menetellä ja onko tavoitteena saada niitä mekanismeja laajemmin käyttöön

on kiistatonta että eurooppa tarvitsee useissa tärkeissä asioissa laajaa syvää ja pitkälle menevää yhteistyötä ja myös ylikansallista päätöksentekoa toimeenpanovaltaa ja tuomiovaltaa

kun tehtävän laatu vaatii niin silloin se on katsottu tarpeelliseksi turvallisuuden ja muiden tekijöiden vuoksi ja näin tässäkin voidaan ajatella ja nimenomaan tehdä tässä palomiesten kohdalla koska ala on tätä

toisaalta nesteen niin kuin postinkin osalta lainsäädännöllä voidaan säädellä huoltovarmuutta ja palveluvelvoitetta niin että se on kyllä eduskunnan käsissä ja tässä mielessä tämä voimakas vastustaminen on ehkä sittenkin tarpeetonta

edelleen totean että tämän asian käsittely tapahtuu nyt kylläkin melkein valoisimpana yönä mitä vuodessa suomessa on mutta siitä huolimatta herra puhemies toivon että puhemiesneuvosto hoitaa niin että toinen käsittely on päiväsaikaan ja edustajat ovat täällä vähän paremmin mukana tekemässä tällaista historiallisesti ehkä suomen taloushistorian suurinta päätöstä antaa rahoitusta ei kotimaisille pankeille vaan rahoittaakseen kansainvälisiä lähteitä kansainvälisten virheitten seurauksena syntyneitä tappioita joita otetaan valtion ja veronmaksajien piikkiin

mutta huoli on siitä että kun kemira growhown osalta syntyi näin huono päätös niin kun päätösvalta solidiumissa annetaan sitten yhtiölle yhtiön hallitukselle niin se on todella kaukana eduskunnasta se on aika kaukana hallituksesta

tällaisia asiakokonaisuuksia ovat muun muassa ympäristö ilmasto ja energiapolitiikka koulutus tutkimus ja innovaatiopolitiikka kansainvälisen rikollisuuden torjunta maahanmuuttopolitiikka sekä kauppapolitiikka eräiltä osin

eikö niihin todella nyt kannattaisi tässä elvytyspaketissa edelleen lisätä

on tietysti hyvin myönteistä että valtiovarainvaliokunta lisäsi tuon summan joka nosti tämän vuoden tasosta pikkuisen tätä kokonaismäärärahaa vaikka hallituksen esitys oli puutteellinen tältä osin

siinä tulee kuitenkin kun sitä myöhemmin yritetään tämä maatalouspoliittinen tukijärjestelmä voimakkaasti esille ja epäilen että siihen ei helpolla sitten mennä

vielä totean että tämä veroparatiisikysymys olisi pitänyt hoitaa jo paljon aikaisemmin ja se on hyvä kun nyt saadaan hoitoon olisi kasvanut jo täynnä hoidettua

ehkä tällä etsitäänkin sitä että solidiumin kautta voidaan tähän solidium yhtiöön palkata kovalla palkalla päteviä henkilöitä sijoituksia hoitamaan

ja se on aivan tyhmää ettei käytetä hyväksi sitä mitä siellä syntyy ja muitakin näitä biopohjaisia pitää edistää

lääke keskustelua varten esitellään edellyttävä

arvoisa rouva puhemies

mutta jos he hoitavat ne kovinkin markkinaehtoisesti ajattelematta suomalaista huoltovarmuutta ja näitä perusturva asioita niin silloin voi syntyä uusia järjettömiä päätöksiä jotka ovat työllisyyden ja kansallisen edun kannalta hyvin kauaskantoisia ja negatiivisia

kun harmaan talouden suuruusluokka on noin valtava on käsittämätöntä jopa anteeksiantamatonta että yksikään hallitus viime vuosikymmenen aikana ei ole siihen todella voimallisesti puuttunut

arvoisa puhemies

hallitukselle tällä kaudella osin jo kyllä edelliselläkin ei voi antaa juurikaan kiitosta siitä miten terveydenhuollon asioita on hoidettu

lähtiköhän pääministeri vanhanen nyt tätä ongelmaa pakoon koska tämä on laukeamassa käsiin ehkä jo nyt ennen kuin vaalit meillä on käsillä

paras laki säädettiin jo pitkän aikaa sitten ja siinä yhteydessä myös linjattiin se että perusterveydenhuolto ja siihen läheisesti liittyvät sosiaalitoimen tehtävät kootaan ja uudistetaan kaikilta osin mutta tämä hanke on edennyt erittäin huonosti

hemmilän esitys on kyllä ihan paikallaan että siitä kohdasta luovuttaisiin ja voitaisiin esimerkiksi kalliita mittareita taikka niin kuin ympäristövaliokunta toteaa painekattiloita ja vastaavia uudelleen käyttää

eu presidentti niin sanottu kaksoishatutettu ulkoministeri syyttäjänvirasto toimielinten välinen tasapaino ja oma komissaari olivat tavoitteita mutta kaikki nämä taistelut hallitus hävisi

ympäristöpoliittisesti hallituksen jäteverolakiesitys on erinomainen ja siltä näkökannalta tätä tietysti täytyy vahvasti tarkastella

se on sellainen muutos jota maa ja metsätalousvaliokunta on omassa lausunnossaan edellyttänyt

lopuksi totean että hallituksen pitää nyt kyllä ottaa todella vakavasti tämä työllisyysasia joka ei tässä lisäbudjetissa ole vielä näkyvissä riittävällä tavalla

perussyy on ollut se että ministerien ja hallituspuolueiden välillä on ollut syvä ristiriita siitä mallista jolla se uudistus nyt pitäisi toteuttaa

arvoisa herra puhemies

siinä keskuksen johtajan toimivaltaan lisätään myös se että maaseutuviraston ja keskuksen välillä tehdyn maksajavirastosopimuksen toteuttaminen on myöskin keskuksen johtajan ratkaisuvallassa

ensinnäkin voi todeta että tämä on verolaki jonka veron tuottoa toivoisi mahdollisimman pieneksi eli jonka ohjausvaikutuksen toivoisi olevan mahdollisimman suuri siihen että kaikki jäte joka on hyödynnettävissä hyödynnettäisiin ja näin sitä veronalaista jätettä ei tähän maahan syntyisi niin paljon kuin tänä päivänä syntyy

työttömyyden päästäminen nyt hallitsemattomaan kasvuun niin rakennusalalla kuin muuallakin on asia joka on kauaskantoinen ja hyvin huolestuttava

mutta äänestin kyllä valiokunnassa osan vasemmistonkin esityksistä puolesta ja niin teen jatkossakin

erkki virtasen esittämän lausuman myötä eli sitä kannatan ed

valiokunta keskusteli ja mietintöön on kirjattu myöskin henkilöstön asemasta

esimerkiksi viime vaalikauden ratkaisut ovat sosialidemokraattien puheenjohtajien valtiovarainministerien urpilainen ja rinne veropoliittisia linjoja

siihen pitää todella voimallisesti paneutua ja siksi ihmettelen että täällä on näitä määrärahoja sekä liikenneministeriön että työ ja elinkeinoministeriön osalta leikattu tai jätetty kohdentamatta uudelleen työllisyyttä yritystoimintaa parantaviin kohteisiin

eu voisi auttaa

a osaltaan luo uudistusta mutta ei ratkaise terveydenhuollon peruskysymyksiä eli järjestämisvastuuta ja rahoitusta

tässä autoverolain käsittelyn yhteydessä oppositio näyttää nyt kantavan poikkeuksellisen vahvasti huolta maaseudun joukkoliikenteestä

nyt tapahtuu veropolitiikassa aika selkeä suunnanmuutos kun ajatellaan että ollaan ensimmäisessä syksyssä tämän hallituksen toiminta aikana

kysymys ei ole kuten valiokuntakin toteaa vain verotuloista vaan myös vääristyneistä kilpailuolosuhteista työntekijöiden lainvastaisesta kohtelusta sekä moraalikadosta ja koko yhteiskunnan oikeusjärjestelmän legitimiteetin heikkenemisestä

harvan veron osalta toivoo sen tuoton pienuutta mutta tässä voi ilmeisesti näin tehdä

tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä että niiden henkilöiden jotka ovat siellä tällä hetkellä töissä työsuhteen jatkumisessa olisi ongelmia vaan päinvastoin henkilöstön asema turvataan

esimerkiksi jyväskylän seudulla tilanne on täysin sekaisin ja se on varmasti sekaisin monella muullakin seudulla

eu jäsenyydestä huolimatta suomessa on yhä yli puoli miljoonaa köyhyysrajalla elävää ihmistä mikä on häpeä niin lipposelle kuin vanhasellekin

mutta kun olen asiantuntijoita kuunnellut tuolla maakunnassa niin seinäjokihaapamäkijyväskylä ja toisaalta tamperehaapamäkikeuruu rataosuuksilla joilta nyt henkilöliikenne ollaan lopettamassa kaikilla näillä markkinaehtoinen julkinen liikenne tulee tilalle joustava linja autoilla hoidettava liikenne

suurituloisten ja suuria osinkotuloja saavien pääomatuloja saavien verotus kiristyy

se johtuu siitä että maan hallitus ja eduskunta eivät ole saaneet aikaan tästä äärettömän tärkeästä asiasta perusterveydenhuollosta sellaista lainsäädäntöä johon kunnat voisivat selkeästi nojata ja luottaa pitkällä tähtäyksellä

tähän liittyi pari kolme viikkoa sitten olleitten tietojen mukaan muutamia ongelmia ja ne hallitus on ohittanut oikealla tavalla hyvällä tavalla

ja kun selvitettiin niin todettiin että työllistäminen kuntien kautta esimerkiksi maksaa kolminnelinkertaisesti siihen nähden mikä on työttömyysturva

tämä paperiteollisuuden siistausjäte oli sellainen josta huolta meille esitettiin

tämä uudistus tulee saamaan jatkoa kun alku hanke etenee ja se johtaa siihen että varsin lyhyellä ajalla tulee kaksi muutosta jotka vaativat aika paljon sopeutumista myöskin henkilöstöltä

tässä syksyllä tein kirjallisen kysymyksen

kun nyt sitten vanhustenhuolto ja muut sosiaalitoimen tehtävät päivähoitoa lukuun ottamatta liitetään näille alueille niin tässä käy niin että vanhukset joutuvat vielä pelinappuloiksi tähän hallituksen saamattomuuden seurauksena syntyneeseen tilanteeseen

se on nyt siirretty sivuun tästä esityksestä sillä tavalla että eu komission lupaa sen verottomuudelle haetaan eli olemme tässä tietysti komission armoilla

nyt on kyllä äärettömän tärkeää että alempiasteinen tiestö maaseudulla saa lisärahoitusta niin että pystytään nämä hyvät tavoitteet myös käytännössä toteuttamaan niin että siellä taas toisaalta ihmiset eivät kärsi siitä että tiet ovat kohtuuttoman huonossa kunnossa kun tämä raskas biopolttoaineen kuljetus alkaa todella mittavasti tapahtua

pienituloisille se on erittäinkin merkittävää

yhteiskunta säästää

turkin suhteen on syytä panna jäitä hattuun ja valvoa että se niin kuin muutkin hakijamaat todella täyttää ne niin sanotut arvoyhteisön kriteerit joita hallitus peräänkuuluttaa

ei tarvitse pitää junia siellä raiteilla jotka ovat tietyssä paikassa vaan linja autot voivat ajaa sieltä missä ihmiset ovat

mutta lait ja ministeriön antamat määräykset finnveralle ovat niin tiukat että suomen teollisuuden viennin asema on takuiden suhteen heikompi kuin esimerkiksi saksassa ja siksi meiltä menetetään koko ajan näitä töitä

sen takia valiokuntakin kiinnitti huomiota siihen että henkilöstön jaksamiseen ja uuteen tilanteeseen sopeutumiseen erityisesti kiinnitettäisiin huomiota sekä henkilöstön takia että myös sen takia että asioiden hoito sujuisi mahdollisimman joustavasti

korostan vielä ja palaan siihen eläkeläisten asiaan sen verran että minä en antanut mitään vaalilupauksia minulla oli vaalitavoitteita ja niitä yritän viedä eteenpäin niiden mahdollisuuksien mukaan kuin hallitusasemassa oleva rivikansanedustaja voi tehdä

ainakin henkilökohtaisesti toivon että tuo lupa annettaisiin ja siistausjätettä ei jätteeksi katsottaisi josta veroa pitäisi maksaa

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä katsoo että enempää valtion tuottavuusohjelma kuin talouden ahtaat raamitkaan eivät saa olla esteenä harmaan talouden kitkemisessä

näin voitaisiin paperin uusiokäyttö turvata näillä tehtailla ja vielä tasapuolisesti niin pirkanmaalla kuin keski suomessa ja kaikkialla muuallakin lieneekö sitä muualla suomessa sitä en tällä hetkellä tiedä

valiokunnan mietintöön on tehty myöskin lausumavastalause joka on oppositioryhmien jättämä

rouva puhemies

lissabonin sopimus mikäli se tulee voimaan heikentää edelleen niitä mahdollisuuksia joiden avulla suomi olisi tähän asti voinut ajaa oikeutettuja kansallisia etujaan

toiseksi sitten eduskunta nämä säätää ja pitää muuttaa lainsäädäntöä

viime tiistaina käytiin maaseutupoliittinen keskustelu ja siinä kaikki eduskuntaryhmät peräänkuuluttivat kaikkien päätösten ja ratkaisujen maaseutuvaikutusten arviointia että se on otettava jokaisessa päätöksessä mukaan

olen erittäin tyytyväinen siihen peruslinjan muutokseen joka sosialidemokraattisen valtiovarainministerin jäljiltä tapahtui suomessa tänä keväänä

valitettavasti ministeri vehviläisen vastaus oli aivan ympäripyöreä ja sellainen joka ei antanut mitään uskoa siihen että homma olisi hallituksella hanskassa

maatalouspolitiikassa viljelijämme ovat olleet jatkuvan kärsijän asemassa

on tärkeätä että näitten suurten kaupunkikeskusten asioita pannaan kuntoon mutta niillä se on kyllä ihan vain tahdon kysymys ei ole voimavaroista puutetta

oppositio ottaa esille yksityiskohtia ja ne ovat toki tärkeitä ja kipeitä leikkausten sekä verotuksen osalta mutta äärettömän tärkeätä nyt kun keskustellaan julkisen talouden neljän vuoden suunnitelmasta on katsoa mitkä ovat ne suuret linjat

siitä on nyt tämä hallituksen esitys ja mietintö selvänä merkkinä että näin on tapahtunut

toinen asia jonka hallitus tässä viime metreillä korjasi on metalliteollisuuden jäte josta ed